mitä sitten tulee vielä näihin veroasioihin niin en todellakaan ole tästä aiheesta innostunut että presidentin palkkio laitettaisiin verolle

julki tulleet panama paperit kertovat että ne pelot ja huolet mitä on ollut veroparatiiseihin piilotetuista suurista varallisuuksista ja sinne ohjatuista suurista tuotoista jotka pysyvät salassa ovat kyllä osoittautuneet täysin aiheellisiksi

arvoisat kansanedustajat

esimerkiksi presidentin virka asunto mäntyniemessä varmasti todetaan jonkinlaiseksi veronalaiseksi eduksi mutta silloin voidaan joutua samaan tilanteeseen kuin näissä pappiloissa joissa papit muuttivat pois pappiloista koska niiden verotusarvo oli turhan kova eikä kukaan omaehtoisesti ja vapaaehtoisesti ilmeisesti kovin mielellään siellä pappilassa asunut

hallitus on käsitellyt ymmärtääkseni tänään harmaan talouden torjuntastrategiaa ja odotan että hallitus hyvin ripeästi tehostaa toimia veronkierron ja harmaan talouden torjumiseksi

eli olisihan se sääli jos meilläkin presidentti joutuisi mäntyniemestä muuttamaan pois sen takia että ei siellä muutenkaan viihdy ja jos siitä vielä joutuu jotain verotusarvoa laskemaan ja maksamaan niin se olisi hyvä syy sitten lähteä sieltä muualle

tietysti raja varsinaisen laittoman veronkierron ja sitten tällaisen hyvin monimutkaisen veroparatiiseja hyödyntävän aggressiivisen verosuunnittelun välillä ei ole aina selkeä ja ymmärtääkseni tälläkin hetkellä suomessa pyörii oikeusprosesseja joissa tätä rajaa haetaan

haluan sanoa että suomen eduskunnan ja suomen kansan on syytä olla kiitollinen edustaja rajamäelle joka viime vaalikaudella aikaansai sen että mainittu hallituksen esitys raukesi siis mainittu stubbin hallituksen esitys

haluan kuitenkin korostaa sitä että jos koemme että erittäin monimutkainen verotuksen porsaanreikiä ja veroparatiiseja hyödyntävä aggressiivinen verosuunnittelu on tuomittavaa niin meillä on myös lainsäätäjinä mahdollisuus tarvittaessa täsmentää sitä rajaa missä kielletty veronkierto alkaa

vaikka tämä keskustelu nyt jatkuu ensi viikolla välikysymyskeskustelun yhteydessä niin haluan ilmaista uskoni siihen että kun tavoite eläköitymisiästä ja sen nostamisesta on yhteinen hallituksen ja palkansaajajärjestöjen kesken löytyy sopu siitä miten tähän tavoitteeseen tähtäävää yhteistä valmistelua lähinnä tämän kaksi talant työryhmän

jos me olisimme säätäneet lain jolla näiden ihmisten terveyspalveluja olisi laajennettu siitä mikä nyt on oikeustila jokaiselle tietysti kuuluu oikeus kiireellisiin terveyspalveluihin jos olisimme säätäneet lain jolla näiden oikeutta terveyspalveluihin erilaisiin kroonisiin sairauksiin ja muihin niin luuleeko kukaan että se olisi edistänyt näiden henkilöiden vapaaehtoista lähtemistä suomesta

haluan sanoa että vaikka luen ehkä vähän rivien välistä oikeusasiamies ilmeisesti tällaista niin sanottua ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa edustaen pitää tämän lain säätämättä jäämistä ongelmana niin itse olen erittäin tyytyväinen siihen että tätä virhettä me emme viime vaalikaudella tehneet

arvoisa rouva puhemies

tämä ed

viitanen että ammattiyhdistysliikkeen antamia satojentuhansien eurojen tukia ei pidä verrata yrittäjien antamiin muutaman sadan euron tukiin

nimittäin yksi keskeinen ero on se että kun ammattiyhdistysliike antaa satojentuhansien eurojen tuet vasemmistopuolueille niin kaikki veronmaksajat halusivat tai eivät kannattivat vasemmistoa tai eivät kaikki veronmaksajat osallistuvat näiden tukien maksamiseen koska ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia

sen sijaan silloin kun yrittäjät antavat omista rahoistaan veronmaksajat eivät ole maksamassa

mutta näihin ihmisoikeuskysymyksiin ja kansainvälisten sopimusten tulkintaan liittyen haluan nostaa esille yhden kysymyksen joka tänä päivänä keskusteluttaa koko suomalaista yhteiskuntaa aika paljon mistä keskustelusta eduskuntakaan ei voi olla sivussa

jos yrittäjät antavat vaalitukea firmansa rahoista niin ne vaalituet eivät ole vähennyskelpoisia ja silloinkaan veronmaksajat eivät ole niitä maksamassa

se koskee muutamien turvapaikanhakijoiden tekemiä törkeitä rikoksia tapahtuneita törkeitä rikoksia lähinnä raiskauksia joista muutamia turvapaikanhakijoita epäillään

arvoisa rouva puhemies

edustaja laukkaselle haluan alkuun noin yleisellä tasolla sanoa että silloin kun olen hallituspuolueen kansanedustaja silloin puolustan hallituksen esityksiä

haluan sanoa että nämä turvapaikanhakijat näillä teoillaan pilaavat kaikkien turvapaikanhakijoiden mainetta ja itse asiassa maahanmuuttajien mainetta

tämä on yleinen lähtökohta

mitä sitten tulee tähän esitykseen niin täällä on pitkin iltaa käytetty hyviä puheenvuoroja joissa on korostunut hyvää tarkoittavat näkökohdat inhimillisyyttä korostavat näkökohdat ja se on tietysti ihan oikein

näinhän ei saisi olla mutta näinhän tapahtuu

voitte kuvitella miten raivostuneita näille muutamille ihmisille ovat muut turvapaikanhakijat tai esimerkiksi suomessa asuvat samoihin vähemmistöihin kuuluvat maahanmuuttajataustaiset ihmiset

jos ajatellaan niitä turvapaikanhakijoita tai itse asiassa turvapaikan tai oleskeluluvan saaneita jotka ovat jo suomessa niin olen samaa mieltä puhujien kanssa siitä että kotoutumista edistää se jos perhe on mukana

sen lisäksi että he pilaavat muiden mainetta he aikaansaavat turvattomuudentunnetta laajasti suomalaisten keskuudessa niillä paikkakunnilla missä näitä vastaanottokeskuksia on

olen samaa mieltä puhujien kanssa siitä että perheen oleminen täällä tai saapuminen tänne on omiaan ehkäisemään jos puhutaan esimerkiksi näistä lapsista ja nuorista syrjäytymistä ja on omiaan ehkäisemään potentiaalista radikalisoitumista joka olisi seurauksena siitä että kokee olevansa ulkopuolinen marginalisoitunut ja yksin

raiskaajalla ei ole mitään asiaa suomeen ei mitään edellytyksiä saada oleskelulupaa ja päinvastoin hänet pitäisi palauttaa lähtömaahan mahdollisimman pian

raiskaajalla joka tulee tänne tekee törkeän seksuaalirikoksen ei pitäisi olla mitään oikeutta jäädä suomeen saada oleskelulupaa vaan päinvastoin hänet pitäisi palauttaa mahdollisimman pian lähtömaahan

toisaalta jos ne määrät turvapaikanhakijoita jotka suomeen tulevat ylittävät moninkertaisesti sen mitä voidaan ajatella suomen pystyvän kotouttamaan niin nämä kaikki samat riskit kotoutumisen epäonnistumisesta ovat käsillä

arvoisa rouva puhemies

tämä hallituksen esitys on askel eteenpäin tupakkapolitiikassa ja tupakoinnin vähentämispyrkimyksessä mutta haluaisin sosiaali ja terveysvaliokunnalle jonka jäseniä ja varapuheenjohtajakin on paikalla antaa kuitenkin vielä lisälistan

kuten me olemme voineet mediasta lukea geneven pakolaissopimus ja ainakin sen sanoisiko nyt sitten ihmisoikeusmyönteinen tulkinta johtaa helposti siihen että tällä perusteella turvapaikkaa ei voida olla myöntämättä

olen jo aikaisemmin sanonut että tämä nova group on todella erityistapaus ja jos joku kehtaa täällä verrata nova group erityistapausta kaikkeen siihen tukeen mitä yrittäjät ja elinkeinoelämä ovat vuosien saatossa antaneet porvarisille puolueille ja vähän demareillekin niin minun mielestäni se ei tee historiallisesti arvioiden silloin oikeutta näille tukitahoille

se on totta että jos henkilöä varsinaisesti vainotaan ja hänellä olisi kriteerit saada turvapaikka niin tällä perusteella näiden sopimusten mukaan ja meidän lakiemme mukaan ei voida olla myöntämättä

vistbacka toivoi että tämä hallituksen esitys toisi kuten hän sanoi jonkinlaista järkeä hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan

ensinnäkin parveketupakointi

tässä hallituksen esityksessä esitetään sellaista byrokraattista menettelyä että taloyhtiö voi päättää pyytää kunnan viranomaisilta tästä asiasta ratkaisuja

me pystymme tällaisen yhden vuoden piikin hoitamaan

mutta käytännössä meillä on keinoja estää näissä yhteyksissä oleskeluluvan myöntäminen koska useimpien kohdalla olisi kyse niin sanotun toissijaisen suojelun perusteella saatavasta oleskeluluvasta

luulisi että tälle hallitukselle joka nimenomaan on ottanut tavoitteekseen turhien normien ja turhan byrokratian purkamisen sopisi hyvin se että taloyhtiö päättää asiasta

tässä mielessä oli rohkaisevaa ministeri thorsin viittaus siihen että hallinnossa selvitetään parhaillaan mitä parannuksia meidän käytännön maahanmuuttopolitiikassa voitaisiin tehdä jotta voisimme karsia perusteettomia hakemuksia jotta voisimme nopeuttaa kaiken kaikkiaan hakemusten käsittelyä mikä itse asiassa on mitä tehokkain keino karsia perusteettomia hakemuksia

vaikka me emme myöntäisikään oleskelulupaa niin erikseen on kysymys siitä saadaanko tällainen ihminen suomesta pois

mutta jos suomen perheenyhdistämispolitiikka tai muut seikat jotka vaikuttavat maan houkuttavuuteen määränpäänä turvapaikanhakijoille poikkeaisivat merkittävästi ja jatkuvasti siitä mitä tehdään muissa euroopan maissa ja siitä mitä tehdään muissa pohjoismaissa ja kun täällä on puhuttu siitä miten inhimillinen mieli käyttäytyy ja toimii niin on kai aivan selvää että suomi olisi yhä useammalle turvapaikanhakijalle se määränpäämaa tilanteessa jossa eurooppaan tulee viime vuonna yli miljoona tänä vuonna ehkä satojatuhansia turvapaikanhakijoita

taloyhtiö päättää saako siinä taloyhtiössä parvekkeella tupakoida vai eikö saa ja toivoisin että sosiaali ja terveysvaliokunta vielä tätäkin harkitsisi

lopuksi rouva puhemies kiitos kärsivällisyydestä haluan sanoa että on välttämätöntä että suomalaiset viranomaiset onnistuvat antamaan sen viestin kaikille suomessa oleville turvapaikanhakijoille että raiskaajat eivät saa oleskelulupaa suomeen ja joutuvat palaamaan lähtömaahansa mahdollisimman pian

se on eri asia että te viittaatte siihen että ne jäsenmaksut näille elinkeinoelämän järjestöille ovat olleet ja niillä on aikanaan perustettu tämä säätiö joka nyt sitten viime vaaleissa on tukenut

mitä tulee ammattiyhdistysjäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuteen vähennyskelpoisuutta kannatan mutta periaatetasolla niitä rahoja ei pitäisi käyttää vaalitukeen

olisin omalta osaltani kannustanut ministeri thorsia jatkamaan myös näitä muita valmisteluja jotka tapahtuvat siis käytännön kehittämiseksi ja myös hallintovaliokuntaa katsomaan onko tässä tehty ne riittävät muutokset itse ulkomaalaislakiin

tämä on tehokkain keino estää tällaisten rikosten toistuminen ja esiintyminen ja tällainen viesti meidän pitää pystyä antamaan

jos tämä tilanne on käsillä että suomessa selvästi helpommin saa oleskeluluvan suomessa selvästi helpommin saa perheensä yhdistettyä siihen maahan ja suomessa muutoinkin on vastaanotto houkuttavampi niin on kai aivan selvää että silloin määrät muodostuvat sellaisiksi että meidän mitkään kotouttamisvoimavarat eivät riitä

kun suomi on ollut etulinjassa tupakkapolitiikassaan niin minkä vuoksi emme tässäkin ottaisi järkevää uudistusta käyttöön jota muuallakin käytetään ja joka nimenomaan nuorten suuntaan vähentäisi tupakoinnin houkuttavuutta koska nuorten suuntaan tehdään tällaista brändimarkkinointia käytännössä ja siellä kovat kundit käyttävät tunnettuja brändejä ja ovat sillä tavoin sitten olevinaan enemmän aikuisia kuin muuten ovatkaan

kun koko muu eurooppa kun kaikki muut pohjoismaat tiukentavat päällä olevassa kriisitilanteessa omia säädöksiään niin ajatteletteko te todella että suomi voisi menetellä toisin ilman että siitä seuraa mitään

arvoisa herra puhemies

kalliksen kanssa luonnollisesti samaa mieltä siitä että lainsäätäjä puuttuu ja sen tuleekin puuttua moneen asiaan ja se joutuu rajoittamaan monella tavoin ihmisten vapautta

jos ehdokas tai joku puolue järjestää erittäin korkeatasoisen seminaarin jossa puhuu pääministeri valtiovarainministeri ehkä oppositiopuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja jos seminaarin hinta ja laatutaso on täysin kilpailukykyinen kaupallisiin seminaareihin verrattuna jos yritys sieltä paikan lähettää sinne toimitusjohtajansa se on vähennyskelpoinen ja miksei olisi siinä missä jonkun kaupallisen konsultin järjestämä vastaavantasoinen seminaari on vähennyskelpoinen

voin omakohtaisesti sanoa että kun astmaatikkona pakkasessa juoksee junaan tai asemalle ja siinä sitten ystävällisesti joku juuri edellä rupeaa röökaamaan niin kyllä sen todellakin kärsii sanan useammassa merkityksessä

minun mielestäni se on aivan luonnollista ja myös taloudessa kannatan sitä että lainsäätäjä asettaa markkinataloudelle pelisääntöjä esimerkiksi sosiaalisista ja ekologisista syistä

itselleni tuli mieleen että tupakkavapaiksi vyöhykkeiksi pitäisi lisätä ainakin juna asemat bussiasemat nämä asemalaiturit

eli tässä esityksessä pyritään siihen tai joudutaan siihen mitä sanaa vain halutaan käyttää että meidän on suomessa seurattava muiden pohjoismaiden ja muiden euroopan maiden tekemisiä ja esimerkkejä

moni näkee että ihmisten oikeuteen kuuluu saada kaasuttaa omat lapsensa siellä autossa ja pitää jopa perustuslaillisena kysymyksenä ja ongelmana sitä että tupakointia autossa rajoitetaan

mitä tulee sitten tähän jääviyteen niin en todellakaan näe mitään jääviyttä siinä että joku valtion osaomistama yhtiö on antanut kokoomukselle rahaa ja kokoomuslaisia ministereitä on päättämissä omistajaohjauksesta

kun työpaikoilla tupakointi kiellettiin niin oli kauhukuvia siitä että hirveätä ei tule työnteosta mitään kun siellä vain juostaan tupakalla

minä en näe ollenkaan asiaa siinä valossa koska mielestäni lasten terveyden suojelu esimerkiksi sellaisessa tilanteessa oikeuttaa sen että lainsäätäjät puuttuvat tällaiseen käyttäytymiseen

kun edustaja ville niinistö aikaisemmin sanoi että ei ole olemassa mitään näyttöä tällaisten vetovoimatekijöiden merkityksestä niin eihän se ole totta

mutta herra puhemies en näe riittäviä perusteita minkä vuoksi lainsäätäjän pitäisi säädellä kauppaliikkeiden aukioloaikoja

nyt on aika ottaa lisäaskeleita ja tällaiset kahviloiden jätksibaarien terassit ja paikat joissa on paljon ihmisiä lapsia ja muita tupakkavapaiksi vyöhykkeiksi ja tupakoitsijat jonnekin kauemmaksi tupakoimaan

suomen vetovoima tietysti on jo se että olemme maailman paras maa mutta kyllä meillä on paljon näyttöä siitä että jos meidän kriteerimme oleskeluluvan saamiseksi ja kansainvälisen suojelun saamiseksi ovat selvästi höllemmät jos meidän perheenyhdistämissäädöksemme ja käytäntömme ovat selvästi sallivammat kuin muissa pohjoismaissa ja euroopan maissa niin totta kai tämä turvapaikanhakijoiden suurempi määrä suuntautuu tänne

edellisessä puheenvuorossani jo kerroin niistä kaikista kummallisuuksista joihin lainsäätäjä on päätynyt kun se on erilaisia rajoja maan päällä maan alla myydäänkö bensaa samalla vai ei asettanut säädellessään näitä aukioloaikoja

no sitten asia joka täällä olikin jo esillä edellisissä puheenvuoroissa eli tämä autossa tupakoinnin kieltäminen silloin jos siellä on lapsia ja vauvoja

jo kuusi vuotta sitten silloinen hallitus yksimielisesti esitti tällaista kieltoa joka on monissa maissa monissa yksilönvapautta kunnioittavissa maissa kuten useassa yhdysvaltain osavaltiossa

ja kun edustaja biaudet täällä sanoo välihuudossaan että tästä ei ole näyttöä niin edustaja biaudet avatkaa silmänne

sanon vielä kerran että jos kuluttaja haluaa käydä kaupassa jos kauppias haluaa käydä kauppaa ja työntekijä haluaa tehdä työtä ei mielestäni ole mitään syytä miksi meidän täältä arkadianmäeltä pitäisi mennä sanomaan mihin aikaan tuo on sopivaa ja mihin aikaan se on sopimatonta

silloinen perustuslakivaliokunta yksimielisesti päätti että kyllä tämän aikuisen tupakoitsijan oikeus tupakoida eli yksilönvapaus on suurempi oikeus kuin sen lapsen oikeus terveyteen kun hänen pienet keuhkonsa kärsivät kun siellä tiiviissä tilassa autossa tupakoidaan tämän aikuisen tupakoitsijan oikeus joka voi vaikka puolen tunnin välein jos niin himottaa pysäyttää sen autonsa ja mennä ulos röökaamaan mutta tämä vauva siinä turvaistuimessa ei pysty lähtemään siitä autosta yhtään mihinkään

kun määrä on näin suuri ja näin poikkeuksellinen niin heitä aika paljon haastateltiin erilaisissa tiedotusvälineissä ja tulimme myös tietämään siitä keskustelusta mitä heidän omassa some maailmassaan tietoa välitettiin ja näissä keskusteluissa ja näissä haastatteluissa edustaja biaudet sen voi jokainen tarkistaa todettiin että suomeen on tultu sen takia että on sellainen käsitys että suomeen saa helpommin oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella ja että suomeen saa helpommin perheensä perässään

jos perheet haluavat sunnuntaina mennä ostoksille ostamaan lapsille uusia vaatteita kun siihen on sopivasti aikaa ja mahdollisuus ei minun mielestäni ole lainsäätäjän asia mennä perheelle sanomaan että te elätte väärin teidän pitää sunnuntaina käydä konserteissa ja taidenäyttelyissä

arvoisa herra puhemies

olen monesti arvostellut perustuslakivaliokunnan tulkintoja ja varmasti voidaan esittää siihen arvosteluuni ihan painavia vasta argumentteja

tai jos perheet haluavat samalla käydä hesburgerissa hampurilaisella niin ei ole täti vihreän asia mennä sanomaan että näin ei saa tehdä vaan pitää syödä ituja ja salaatteja

minun mielestäni tämä käytännön kokemus on parempi näyttö kuin ne akateemiset tutkimukset joihin te haluaisitte tässä yhteydessä viitattavan ja luulen että näitä akateemisia tutkimuksiakin viime vuoden ilmiöstä myöhemmin tulee

haluan tässäkin yhteydessä todeta että on onni että poliisille on viime vuosina ja vuosikymmeninä annettu eräitä tärkeitä lisävaltuuksia kuten puhelinten kuunteluoikeus ja teletunnistetietojen saantioikeus eräiden törkeiden rikosten selvittämisessä

en voi ymmärtää että tässä perusoikeus vastaan perusoikeus tilanteessa joka on aika klassinen asetelma perustuslakivaliokunnassa asetettiin tämän aikuisen tupakoitsijan yksilönvapaus ja niin edelleen suuremmaksi perusoikeudeksi kuin sen pienen vauvan tai lapsen oikeus terveyteen

lukuisat törkeät huumausainerikokset lukuisat törkeät surmat murhat tapot olisivat jääneet selvittämättä ilman näitä poliisivaltuuksia

minunkin sydäntäni särkee kun kuuntelen näitä puheita siitä miten täällä on yksin tulleita lapsia jotka eivät saa perhettään tänne

mutta eikö teitä jotka eniten kannatte huolta siitä että perheitä hajotetaan perheitä rikotaan lapset eivät saa elää äitinsä lapset eivät saa elää isänsä lapset eivät saa elää sisarustensa kanssa lainkaan häiritse se että suomeenkin sadat lapset ovat tulleet yksin alaikäisinä hakemaan turvapaikkaa

jos puhutaan yksilönvapaudesta niin me olemme voineet säätää esimerkiksi sellaisen lain että tällaisen ihmisen joka haluaisi kunnolla röhnöttää siellä autossa pitää semmoisella remmillä kiinnittää itsensä siihen istuimeen

saattaa olla että edustajat hautala ja söderman ovat oikeassa siinä että tämä ei ole oikea yhteys keskustella ja tämä lainsäätämisvaihe ei ole oikea vaihe keskustella siitä että tätä nyt syntyvää sormenjälkirekisteriä voitaisiin käyttää myös rikosten ennen kaikkea törkeiden rikosten selvittämiseen mutta halusin tuoda tämän tärkeän näkökohdan esiin